tänä aikana varhaiskasvatuksen piirissä työskenteleviltä vaaditaan erityisosaamista herkkyyttä ja ihmisenä olemisen lukemisen taitoja

arvoisa herra puhemies

yllättävän laajaa on myös tietämättömyys siitä miten erilaisille elämänalueille osuustoiminnallisuus olisi soveltuva yritystoiminnan muoto

tiedämme että valitettavan monessa kohtaa vanhemmuus on hukassa vanhemmuuteen on ohuesti malleja tarjolla ja myös yhtä lailla vanhemmilta toivoisi enemmän aktiivisuutta vaatia mitä laadukas varhaiskasvatus pitäisi sisällään koska meidän korkeatasoinen ja korkealla ammattietiikalla työskentelevä varhaiskasvatusväki kyllä osaa kun heille vain annetaan mahdollisuus tehdä työtään ja riittävät resurssit siihen

voidaan sanoa että kansalaisaloiteinstituutio on parlamentaarisen demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan rajapinnassa

arvoisa herra puhemies

eivät varmaankaan ole mieluisia nämä koulutussektorille tapahtuvat leikkaustoimenpiteet ja niitä on turha mitenkään kaunistella siitäkään huolimatta että budjetissa on kuitenkin joitakin hyviä asioita niin kuin tässä on tuotu esille

valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksen mukaan erityisopetuksen järjestelyissä on moninaisia puutteita

mutta aivan niin kuin edustaja modig totesi syytä olisi eduskunnan johdon vastaisuudessa pohtia pelisääntöjä miten kansalaisaloitteita käsitellään

mutta se tiedetään että syrjäytymispolku vetää erityisesti niitä lapsia jotka syystä tai toisesta ovat joutuneet erityisopetukseen perusopetuksen aikana

vaikka sitä ei hallitusohjelmaan kirjattukaan niin siitä on kuitenkin ollut keskustelua ja koulutuksen kentällä ihmiset ovat innostuneet myös opetusalan järjestöjen ihmiset ovat innostuneet siitä että lukiovaiheessa olisi eräänlainen tet tutustumisjakso ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin viikon kahden jakso yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa jotta ei tulisi vääriä valintoja ja sen vuoksi sitten hukkavuosia ja kohtuuttomia seurauksia vääristä opiskeluvalinnoista vaan että päästäisiin mahdollisimman nopeasti opiskelemaan sitä aluetta minkä kokee omakseen

kysyn ministeriltä mitä asian eteen aiotaan tehdä

oppilasmäärissä ei tapahdu muutosta mutta valtionapu kunnille vähenee

muutoinkin vastaisuudessa eduskunnan johdon pitäisi viimeistään seuraavan eduskuntakauden alkaessa pohtia työtapojaan

on perin merkillistä että puolustusvoimien pitää hakea säästöjä oman rauhanaikaisen päätehtävänsä kouluttamisen mahdollistamiseksi vinkkeliviivaistamalla huollon rakenteita

millä keinoilla ministeri varmistaa sen että perusopetukseen sisältyvään erityisopetukseen korvamerkitään riittävät resurssit kuntatasolla

jos tällainen tavoitteellisuus on jotenkin itsetarkoituksellista niin heitetäänkö tässä lapsi pesuveden mukana

on todella epäkiitollinen tehtävä uskon niin olla tällä hetkellä opetusministeri niin että täytyy sanoa rouva ministeri voimia teille tähän vaikeaan tehtävään tällä hetkellä

olen täsmälleen samaa mieltä edustaja kontulan kanssa että keskustajohtoisten hallitusten noususuhdanteen aikana tekemät veronalennukset olivat suurta typeryyttä

onko osuustoiminnallisuuden tarkoitus kuitenkin toinen kuin osakeyhtiöiden

onko ministeri kuullut kentältä hyvistä uusista innovaatioista joilla nämä armovitosen kouluallergiset nuoret saataisiin innostumaan

arvoisa herra puhemies

palkankorotusvaatimukset ovat perusteltuja tilanteessa jossa tuloverotuksen inflaatiotarkistukset jätetään tekemättä kilometrikorvauksia leikataan alvia korotetaan

seitsemän lihavan ja seitsemän laihan vuoden oppi on edelleen mitä ajankohtaisin

mielestäni rauhanajan organisaatioiden on palveltava niin varusmiesten reserviläisten kuin kantahenkilökunnankin jatkuvaa kouluttautumista vaativampiin tehtäviin pahimman varalta

näen ensiarvoisen tärkeänä että tämä historiallinen yritysmuoto yhteisötalouden sosiaalitalouden muoto on myös jatkossa vahvassa asemassa yhteiskunnassamme

onko ministeri kuullut tällaisista innovaatioista joihin olisi itse innostunut

me tarvitsemme asenteellista uudistusta

ei tämä teille helppoa ole

itse tästä aloitteesta josta olen puhunut jo debatin yhteydessä tyydyn tässä yhteydessä sanomaan vain eräänlaisena kiteytyksenä että kyllä tässä paljon on myös sukupolvikonfliktia

monenlaiset haasteet ovat mutta kun tässä näitä valitusvirsiä sinänsä ihan perustellusti esitetään niin muistetaan kuitenkin että on hyviä asioita joita koulutuksen kenttä on odottanut esimerkiksi eta alueen ulkopuolelta tulevien lukukausimaksut

nyt kansamme on menettämässä tulevaisuudenuskon toivon paremmasta

on nähtävä niin että osuustoiminnallisuus myös jatkossa on hyvinvointiamme vahvistava instrumentti jonka tulevaisuuden edellytykset on turvattava

tällainen ulkoistaminen on osa uusliberalistista ajattelua joka on tullut tuhoisana ja rappeuttavana julkiselle sektorille

nuoremmat ihmiset ymmärtävät nämä asiat toisella tavalla ja meidän vanhempien seniilien ymmärrys ei yksinkertaisesti enää riitä

niin kuin kainuun salaviisas näin kai on lupa sanoa kun täällä on edustaja suutarikin salissa paikalla konstan pylkkerö sanoi imelintä lajia viisautta on jälkiviisaus

nyt ystävät edustajakollegat me tarvitsemme toivon näköaloja sellaisia panostuksia hallitukselta jotka tuovat elämänuskoa ja toivoa

osuustoiminnallisuudella on myös paljon laajentumispintoja erilaisille elämänalueille siellä missä voimme yhdessä auttaa toinen toisiamme yhdessä rakentaa omatoimisesti yhteistä hyvää

koska elämme tässäkin asiassa kulttuurissamme ja maailmassa niin rajujen murrosten digitalisaation äärellä ehkä me vain jotenkin haluamme nähdä että ihmisellä olkoon oikeus taideteosten nautintoon siinä ja yhtä lailla näemme tärkeänä että työmies on palkkansa ansainnut

virtaviivaistamista on se että joukko osastojen kaikki toiminnot ja henkilöstö ovat sen komentajan ja komentajaa palvelevan esikunnan johtamia

tällä toimenpiteellä ei tulla saamaan säästöjä vaan lisämenoja katkeruutta ja työpahoinvointia

arvoisa herra puhemies

kuka mies tai nainen on tuotoksen tuottanut hänen tulee siitä saada asianmukainen korvaus

tästä jätevesiasetuksesta on tullut niin sanotusti elämää suurempi kysymys ja on se ollut ymmärrettävää että näin on käynyt sillä tämä todellakin on ollut suhteeton ja kohtuuton ja ikään kuin maaseudun pientä ihmistä kasvoille lyövä

perustellusti lukuisien eläkeläisten kielellä sanat taitettu indeksi ovat kuin kirosana

peseta espanja liira italia tai drakma kreikka eivät olisi velkaantuneet tällä tavoin kuten on käynyt eurotodellisuudessa

arvoisa herra puhemies

ilman vainoharhaisuutta on havaittavissa että valtasuhteita pyritään jakamaan uudelleen

suomen nöyristelevää toimintaa eussa on perusteltu sillä että suomi saa paremmin tavoitteitaan läpi

onnistuakseen erilaisten osatekijöiden toisistaan täydellisesti poikkeavien osatekijöiden on pelattava yhteen

arvoisa puhemies

uskotaanko että kiltteydellä saavutetaan esimerkiksi parempia tuloksia maataloustukineuvotteluissa

täällä on kiistatta hyviä asioita niitä on täällä jo tuotu esiin ja tuon niihin vielä esimerkiksi sen että milloin kunnanvaltuuston toimikausi alkaa ja sitten myös sen että kunnilla on entistä enemmän itsenäistä päätösvaltaa kunnanvaltuuston koon määrittelemisessä

tämän logiikan mukaanhan jos näin on eun pitäisi nyt ryhtyä toimenpiteisiin englannin eu maksualennusten poistamiseksi

nämä ovat perusteltuja kysymyksiä

väitetään että taitettua indeksiä ei voida korjata sen vuoksi että meidän eläkejärjestelmämme ei kestä tai että tästä tulee sukupolvien välinen konflikti

tuntuukin että tulevaisuudessa maassamme on vallalla epäpyhä kolminaisuus brysselhelsinkisuurkunta

ja sosialidemokraatit kuinka kauan uskotte että saatte eurojärjestelmässä torjuntavoittoja eettisen markkinatalouden romuttamisen äärellä

mutta sitten näitä miinusmerkkisiä asioita on huoli siitä laajeneeko kansalaisdemokratia kansalaisvaikuttaminen oikeasti ja saadaanko kunnan kehittämispyrkimyksiin todella vakautta ja jäntevyyttä ja parempaa tulevaisuuden ennakointia

ihmettelen että hallituksen tulevaisuusselonteko käytännössä vaikenee perinteisestä teollisuudesta puhumisesta

yksi tämän aluehallintouudistuksen keskeisiä hyviä pyrkimyksiä tavoitteita oli palveluperiaate ja asiakaslähtöisyys

tuskin tässä talossa kukaan toivoo sitä että inflaatio laukkaa

paras ratkaisu jotta meidän eläkejärjestelmä kestää on se että on työtä työtä ja työtä eli luodaan kestäviä työpaikkoja varallisuutta eläkejärjestelmän kestävyyteen ja huolehditaan siitä että vanhusten ja eläkeläisten osalta oikeudenmukaisuus toteutuu

toki tällaiset kysymykset riippuvat paljolti myös valtiovallan toimenpiteistä mutta kysyn ministeriltä kun tämä tulee näin loppusuoralle ja eduskunta on muutenkin nyt loppukirin keskellä

siinä onkin pitkälti onnistuttu

onnistuakseen innovatiivinen ilmapiiri syntyy vain pakottomassa miljöössä jossa on tilaa hengittää ja jossa on aikaa

sähköisessä asioinnissa suomi on edelläkävijämaa pitkällä mutta asialla on myös kääntöpuolensa

ne ihmiset jotka eivät jostakin syystä kykene sähköiseen asiointiin vanhukset erityisryhmät esimerkiksi vammaiset ja niin edelleen ovat sitten jääneetkin todella mopen osalle

jo koulussa pitäisi opettaa niin että innovatiivisuus leviäisi että piirustuksen tunnilla piirretään tuoli matematiikan tunnilla otetaan mitat kuinka paljon sitä puuta tarvitaan sen rakentamiseen ja käsityötunnilla rakennetaan se tuoli

sitä me tarvitsemme yhteiskunnassa emmekä sitä että myös tällä tavalla taitetun indeksin myötä syvennetään köyhyyttä

erään traagisen tapahtuman yhteydessä olen tänä syksynä entistä syvemmin ymmärtänyt rikun toiminnan tärkeyden ja merkityksellisyyden

on kuitenkin muistettava että tämä määrärahan lisäys vastaa sitä tasoa rikun määrärahoissa joka sille on ollut tälle vuodelle

sitä voi olla kaksi tuntia viikossa ja linjat ovat tukossa ja se on jossakin aivan eri puolella maata kuin asiakas ja usein puhelimen toisesta päästä tarjotaan eioota tai kehotetaan taas ottamaan yhteyttä jonnekin muuanne

mutta varsinaisesti kysyn samasta asiasta mihin edustajat louhelainen ja kymäläinen jo viittasivat eli tähän rikosasioiden tuomioistuinjärjestelmään rituun liittyvistä ongelmista

kuulun niihin ihmisiin jotka sanovat että talous ei saa olla alisteinen kaikelle muulle inhimilliselle elämälle

tästä lakivaliokunta toteaa että valiokunta pitää välttämättömänä että järjestelmän toimivuus tehokkuus ja käyttäjälähtöisyys varmistetaan ja että tarvittaviin muutostöihin osoitetaan riittävät resurssit

viime vuosina maassamme on julkishallinnossa erityisesti valtionhallinnossa toteutettu mittavia uudistuksia

on järjetöntä että säästöjä haetaan tällä tavoin pieni matalapalkkaisen naistyövoiman kustannuksella

jokin aika sitten viime talvena ilmestyi hyvä puheenvuorokirja konsulttidemokratia joka juuri kertoi tästä kuinka meidän hallinnossamme on tullut läpinäkyvyyden sijaan salailukulttuuria ja kuinka konsultit ovat saaneet valtaa ja ovat tulleet kalliiksi ja on kätkeydytty liikesalaisuuksien taakse

miksei puhuta avoimesti siitä että puolustusvoimissa tulee kalliiksi se että meillä on puolustusvoimien kokoon nähden suhteettoman paljon korkeita upseereita eversteistä kenraaleihin

turvaudutaanko kalliiseen ja demoralisoivaan konsulttidemokratiaan

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

hiljattain ilmestyi teos konsulttidemokratia joka karulla tavalla kertoo kansanvallan kaventumisesta kallispalkkaisten konsulttien hääräillessä

suomalainen poliisi on ammattitaitoinen ja toimii korkealla moraalilla

vähempikin riittäisi

puolustusvoimien menot johtuvat siitä että on näitä nato uskovaisia intoilijoita liikaa jotka haluavat hienoja leikkikaluja nato yhteensopivia leikkikaluja jotka tulevat äärimmäisen kalliiksi ja niiden johdosta sitten perustyö kärsii ja joudutaan tekemään säästöjä

jotain kertoo esimerkiksi se että kun henkilö saa ylinopeussakon niin sakon saatuaan tämä kiittää

erityisesti konsultit ovat kunnostautuneet julkishallinnon it asioitten sotkemisessa mutta kyllä he ovat saaneet näkyvää tulosta aikaiseksi myös energia asioissa

arvoisa puhemies

kyllähän tämä okmn budjetti on varsin karua suorastaan pelottavaa luettavaa vaikkakin budjettiriihessä jotakin saatiin kuitenkin palautettua

mutta jos tämä luottamus poliisiin järkkyy sillä asialla on kauaskantoiset kielteiset seuraukset

on äärimmäistä älyllistä epärehellisyyttä väittää että pärjäisimme ilman ydinvoimaa

demokratian hintana on vanhan sanonnan mukaan ikuinen tarkkaavaisuus

maaseudulla on huolestuttava ilmiö

kysynkin

onko hallituksella oikeasti energiapoliittinen linja vai onko kysymyksessä konsulttilinja

poliisin häivyttyä sieltä sinne on pesiytynyt ulkomaalaistaustaisia hämäräperäisiä kaupustelijoita ja erityisesti vanhemmat ihmiset ovat peloissaan

kunnat joutuvat leikkaamaan oppimateriaalista opetuksen määrästä ja laadusta tulevat lomauttamaan opetushenkilökuntaa ja lyhyisiin sairauspoissaoloihin ei voida palkata sijaisia

tiedämme kaikki että ydinvoima ei ole ongelmatonta ja tämä hanke on kaikkea muuta kuin ongelmaton

tämän päivän suomessa demokratia ja edustuksellisuus nähdään yhä useammin päätöksenteon hidasteina tehottomuuden lähteinä ja turhien kuluerien synnyttäjinä

mutta kysyn arvoisa ministeri

miten te voitte väittää että liikenneturvallisuusindeksiin ei tule tänä vuonna laskua kun vuotta on vielä yli neljännes jäljellä

strategisella ajattelulla on tarkoitus virtaviivaistaa toimintaa ja vähentää sitä kitkaa jota todellisessa demokraattisessa keskustelussa aina syntyy

tämä on pelottava yhtälö

tilanne tulee väistämättä johtamaan saksassa siihen että saksa joutuu vastaisuudessa tuomaan maahansa ydinvoimalla tuotettua sähköä rajojensa ulkopuolelta

mutta kysyn ministeriltä

kun kansanopistot ovat viime vuodet olleet giljotiinin äärellä niin miten te näette onko tällä hienolla ja perinteisellä ja ajan hermolla olevalla koulutusmuodolla tulevaisuutta näillä resursseilla

suomi ei siis ole sivussa yleiseurooppalaisista ja kansainvälisistä trendeistä mutta suomi voisi olla suunnannäyttäjänä tulevaisuuden rohkealle valtiolle

tarvitaan lisää hallinnon avoimuutta läpinäkyvyyttä vastuullisuutta edustuksellisuutta ja lähidemokratiaa ei epädemokraattisesti muodostettuja viisasten kerhoja maksettuja mielipiteitä ja epäselviä vastuusuhteita

näin voimme vielä pelastaa demokratian

aluehallintouudistuksessa on myös nähtävissä näitä kielteisiä piirteitä mutta me emme tarvitse jatkuvia uudistuksia uudistusten vuoksi

uudistusten tulee palvella demokratiaa kansalaisyhteiskuntaa ja ennen kaikkea tavallisia kansalaisia pientä ihmistä

tuolloin olisi pitänyt nato kylmän sodan jäänteenä lakkauttaa kun varsovan liittokin lakkasi olemasta

näin ollen kuntauudistus on välttämätön mutta sitä ei saa toteuttaa kiireellä tai pakolla

maailman tulisi nyt nimenomaisesti keskittyä ykn uudistamiseen ja tässä tehtävässä tässä missiossa suomella voisi olla entistä paljon paljon aloitteellisempi rooli